edustaja jyrki ahon puolisoiden erotuksen kynsi ja kyllönen arto heiskanen ennusti

useammat tutkimukset ovat myös osoittaneet että alkoholin verotus vähittäismonopolimyynti ja mainonnan kieltäminen ovat kustannustehokkuudeltaan parhaita keinoja vähentää alkoholihaittoja ja alkoholiongelmaa

vaikka parina viime vuonna indeksikorotukset on maksettu täysimääräisinä ei vuosien jälkeenjääneisyyttä ole korvattu

veronkevennys oli näiden tietojen perusteella virhe

mielestämme hallituksen esitys mikä nyt tehdään on siinä suhteessa oikean suuntainen että alkoholiveroa on korotettava sillä alkoholihaittoja on mahdotonta vähentää puuttumatta alkoholin hintaan ja markkinointiin mihin muun muassa ed

energia ja kiinteistöverojen korotukset kohdentuvat paljolti myös sellaisiin ihmisryhmiin joilla ei ole maksuvaraa kuten omakotitalon rakentaneisiin velkaisiin lapsiperheisiin tai eläkeläisiin joiden ainoa omaisuus kyseessä oleva kiinteistö on ja joilla ei välttämättä lainkaan ole kunnollista eläkettä

anni sinnemäki pitää blogissaan alarajan nostoa oikeana päätöksenä koska hänen mukaansa tätä kautta vältetään tarpeeton kuntien välinen verokilpailu

sille sen sijaan ei ole mitään järjellistä taustaa että sama valtio joka kauhistelee korkeita asumiskustannuksia tällä tavoin vain entisestään korottaa asumisen hintaa seudulla

julkisen sektorin tehtävänä tulisi olla lieventää näitä ongelmia eikä omilla toimillaan vain syventää kohtuuhintaista asumista etsivien ihmisten ahdinkoa

toivottavasti vapaavuori muistaa yhä ettei kiinteistöverotuksen alkuperäinen tarkoitus ollut muodostaa varallisuuden arvoon perustuvaa veroautomaattia

energiaveron korotus heikentää merkittävästi suomalaisen metsäteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä

yritysten energia ja ympäristöverojen korotus keskellä syvää taantumaa vahingoittaa myös muiden yritysten uskoa tulevaisuuteen ja heikentää suomalaisten yritysten halua investoida suomeen

kdn eduskuntaryhmän mielestä lyhytaikaisten luovutusvoittojen verottaminen ja kulutusluottoihin kohdistuneen varainsiirtoveron palauttaminen olisivat olleet oikeudenmukaisempia ratkaisuja pienituloisen kansalaisen ja yritysten näkökulmasta

me tuemme näitä uudistuksia mutta ajoituksen siirtäminen kahden vuoden päähän osoittaa että hallitus on luopunut tavoitteestaan saada näillä toimenpiteillä nopeita elvytystoimia aikaiseksi

lex nokian tarkoituksena oli suojata suomessa toimivien suuryritysten yrityssalaisuuksia ja voi sanoa että lainsäätäjinä meidän myös hallituspuolueiden edustajien tulee rohjeta palauttaa lait uudelleen valmisteluun mikäli epäilyt painostuksesta joita tänään yksi virkamies on esittänyt ja myöskin antti rinne on kertonut

lait tulee rohjeta palauttaa uudelleen valmisteluun mikäli epäilyjä painostuksesta tai valmistelun riittävästä huolellisuudesta on olemassa

mielestäni lex nokian ympärillä vellova julkisuus ja virkamiesten ja median lausunnot tulisi myös tutkia ja tätäkin taustaa vasten näen että laki tulisi tuoda uudelleen eduskuntaan

valtiovarainministeri mielestämme unohtaa että tulevat sukupolvet joutuvat todennäköisesti korottamaan veroja maksaakseen pois hallituksen ottamat massiiviset velat korkoineen

voi sanoa että kokoomuksen hyvätuloisia suosivat verolupaukset ja muut tavoitteet on toteutettu jopa etu ajassa mutta keskustan tavoitteet lapsiperheille ja eläkeläisille odottavat harmaassa tulevaisuudessa ja on vaara että rahat loppuvat ennen kuin niiden tavoitteiden toteutusaika koittaa

suuren yleisön suosio on taattu

verotuksen kiristäminen niillä joilla veronmaksukykyä riittää ei heikennä taloutta ja samalla ei kehitetä talot ja samalla vähentää sitä hirvittävää velkataakkaa jonka hallitus on luvannut neljän seuraavan vuoden aikana ottaa

on muistettava että velka on veli otettaessa mutta veljenpoika maksettaessa

arvoisa puhemies

vihreät ylistävät tuulivoimaa mutta ydinvoimalle sekä kollajan ja vuotoksen altaille sinnemäki sanoi viime viikolla ei

kokoomuksen matikainen kallström sanoo että sähkönkulutuksen rajoittamisesta ei pidä tehdä itsetarkoitusta vaan tärkeintä on sen tuotannon päästöttömyys

tänään keskustan varapuheenjohtaja antti rantakangas sanoi että vesivoimaan on syytä palata hallitusohjelmaneuvotteluissa ja vihreiden oras tynkkynen sanoi että he äänestävät hallituksessa ydinvoimaa ja eduskunnassa ydinvoimaa vastaan

eduskunnan pääsihteeri viime kauden loppupuolella vei puolaan suomen perustuslain ja markkinoi sitä kovasti myönteisellä tavalla puolalaisille ja mainitsi puheessaan sen että on tärkeää että jonkunlainen vakaus kansakunnalla säilyy ja se vakaus lähtee siitä että on perustuslaki jonka muuttamiseen tulee olla korkea kynnys

tarkoittaako tämä että hallitus on hyväksymässä kaikki kolme ydinvoimalahakemusta vai onko tarkoituksena hyväksyä tällä kaudella yksi ja kenties seuraavalla hallituskaudella kaksi

keskustelu mediassa yhden ja kahden lautasen politiikasta varmaan laukaisi tämän keskustelun että suomen perustuslakia lähdettiin nyt muuttamaan

ydinvoimalan rakentaminen vie paljon pääomia

jos ydinvoimaloita tulee useita kuka investoi uusiutuviin

riittävätkö markkinaehtoiset syöttötariffit takaamaan esimerkiksi tuulivoiman rakentamisen

södermanilla oli iso osa siinä mutta oli monilla muillakin valiokunnan jäsenillä jossa haettiin hyvää kompromissia jossa presidentin valtaoikeudet ja asema säilyvät

päätöksenteko sotilaallisen kriisinhallinnan osalta jää voimaan perustuslain muutoksista huolimatta mitä pidän hyvin positiivisena asiana

hallituksen tavoitteet eivät toteudu markkinaehtoisesti ilman investointitukia

sitten ensimmäinen muutos joka koski sitä että jos tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä on erimielisyyttä ulko ja turvallisuuspolitiikassa niin esityksen mukaan erimielisyyden voi poistaa tarvittaessa myös eduskunta

kolmas asia mikä oli tuossa keskustelussa agendalla voimakkaasti oli se että euroopan unionin kokouksessa suomea edustaa edelleen pääministeri mutta valtioneuvosto voi poikkeuksellisesti päättää tasavallan presidentin paikalla olemisesta

tietysti tässä nyt on tullut tämä perussuomalaisten keskusteluun nostama eu asia mutta edelleenkin totean minkä tässä salissa joku viisas taisi jo todeta aikaisemminkin taisi olla ed

samalla tulee turvata kotien julkisen sektorin ja yritysten energiansaanti soveltamalla korkeatasoista tekniikkaa sekä energiantuotantoon että energiatehokkuuden kasvattamiseen

mutta kaiken kaikkiaan hyvä näin tuo tiitisen viisaus siitä että perustuslaki ei olisi perustuslaki jos sitä pystyttäisiin kovin heppoisesti muuttelemaan

päästökauppajärjestelmästä tulee muokata sellainen ettei siitä aiheudu teollisuustuotannon siirtymistä saastuttavampiin maihin ja teollisuuslaitosten päästöt tuotettua yksikköä kohden otetaan huomioon

kristillisdemokraatit haluavat edistää energiaomavaraisuutta suomessa ja kotimaisia energialähteitä

vuolanteen kanssa puhuin juuri että muiden asioiden yhteydessä ei voi olla ottamatta esille tätä asiaa

valiokunta pitää epäasianmukaisena että asian järjestämisessä on viivytelty ja edetty nykyiseen vaiheeseen ennen kuin työnantajamaksujen kattamista on ryhdytty juuri maksuvelvollisuuden alkamisen alla järjestämään väliaikaisella lailla

kdn eduskuntaryhmän mielestä kaasutuslaitoksilla sellu ja paperitehtaiden yhteydessä sekä neste oilin station onen ja muilla tekniikoilla tulee tuottaa biopolttoaineita korvaamaan neljäsosa liikenteen nykyisistä polttoaineista

en malta olla kertomatta kotikaupunkini hankkeesta jossa foster wheelerin neste oilin ja stora enson yhteishanke laajentaa biodieselin valmistamisen puuperäiseen biomassaan

vtt kehittää uuden sukupolven kaasutus ja kaasunpuhdistustekniikkaa joka mahdollistaa raaka ainepohjan laajentamisen edelleen lähes mihin tahansa biomassaan

arvoisa puhemies

myös aurinkoa ja biokaasua

jotta kunnissa riittää jatkossakin työvoimaa työttömille olisi tarjottava nimenomaan sellaista koulutusta ja sellaisia paikkoja joista on todellista hyötyä työelämässä

näkisin että juuri kunnilla olisi äärettömän suuri mahdollisuus tällä hetkellä palkata nimenomaan nuorta työvoimaa mutta resurssit tähän ovat valitettavasti valtion puolelta erittäin kapeat

kuntien mahdollisuudet työllistää ovat paljon heikommat kuin aiempina vuosina niiden talousvaikeuksien vuoksi ja monet kunnat joutuvat lomauttamaan ensi ja seuraavana vuonna vielä väkeä jolloinka myös tukityöllistäminen on lähes mahdotonta

arvoisa puhemies

turvesoista tulee hyödyntää niitä jotka ovat muodostuneet kasvihuonekaasulähteiksi eivätkä ole ennallistettavissa ja joilla ei ole myöskään luonnonsuojelullista arvoa

tästä syystä minä toivoisin että hallitus vielä pohtisi elvytystoimien riittävyyttä uudestaan tämän vuoden aikana ja tulisi kristillisdemokraattien linjoille siinä että voitaisiin niin yksityis kuin julkista sektoria vahvistaa

kristillisdemokraatit ovat valmiita lisäämään jätteenpolttoa pääasiassa samalla lämpöä ja sähköä tuottavassa ja teollisuutta palvelevassa rinnakkaispoltossa tai erillisissä polttolaitoksissa mikäli se osoittautuu alueellisesti järkeväksi ja mikäli jätteen tuoton vähentämisen kierrätyksen ja lajittelun jälkeen poltettavaa jätettä riittää

näin tiedotustilaisuudessa storaensolaiset itse kertoivat

massapolttolaitoksissa kun kd suosisi enemmän rinnakkaispolttoa

ydinvoimasta

arvoisa puhemies

ohjelmamme haastaa hallituksen vaihtoehdon ja toivon että ympäristö ja talousvaliokunnassa kiritetään hallitusta siirtymään energia ja ilmastostrategiassaan useita piiruja kristillisdemokraattien esittämään suuntaan

meidän jokaisen kuluttajan on mietittävä voisiko elämäntapaamme muuttaa edes hieman että kulutushyödykkeiden ja elämysmatkojen tavoittelun sijasta käyttäisimme paikallisia palveluita ja tukisimme palveluyrittämistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haja asutusalueiden puolustaminen on todellakin kuntaliitosten jälkeen tärkeää ja nyt lakia laatiessaan vanhasen hallituksen on toimittava niin että joko kaikille alalla toimiville yrityksille asetetaankin velvoite järjestää palvelut tasavertaisesti koko maassa tai pelkästään esimerkiksi etelä suomen suurissa keskuksissa toimiville kermankuorintayrityksille määrätään postitoimintamaksu jolla kerätään varat tasapuolisesti palvelujen turvaamiseksi kaikkialla suomen perustuslain hengen mukaisesti

no mitä tekee nyt voi sanoa hallitus

kun me katsomme tätä hallituksen esitystä ja nyt sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoa niin koskenkorva pullo nousee eurolla olutpullo joillakin senteillä

voi sanoa että tämä on aika erikoinen liberaali vastaus tilanteessa jossa alkoholisairauksista on muodostunut suurin ja ylivoimaisesti kallein kansanterveysongelma

suosittaisin erityisesti valtiovarainministerille tutustumista dosentti martti häikiön ajatuksiin kun sama puoluetausta heitä yhdistää

häikiö koki voi sanoa kd herätyksen alkoholiverohaitoista nelivuotisen alkon historia projektinsa kuluessa

häikiö on nyt useiden tutkijoiden kannalla voi sanoa että kdn kannalla siinä että kulutusta voidaan alentaa vain puuttumalla saatavuuteen ja hintaan

tätä kontrollia ei paljonkaan kyseenalaisteta

puheen sävy on paljon voimakkaampaa ja kriittisempää jos alkoholipolitiikkaan yritetään saada tolkkua viinan saatavuuden vähentämisellä

parasta viinavalistustyötä olisi varmasti kun etusivun jutuiksi vedettäisiin pultsareiden ja muiden ongelmakäyttäjien kuolemat

arvoisa puhemies